ennen kaikkea tämän asian huomioon ottaminen on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa koska suunnitteluvaiheessa itse asiassa aika pienillä lisäkustannuksilla voidaan varmistaa se että henkilöt joilla on erilaisia liikkumisesteitä pääsevät liikkumaan

tämä asia tulee entistä ajankohtaisemmaksi kun väestö ikääntyy ja keskuudessamme on yhä enemmän henkilöitä joille tämä asia on ongelma

tällaisilla aika pienillä ratkaisuilla tilannetta voidaan parantaa

erityisesti niin kuin sanoin jo keskustelun alkuvaiheessa julkinen rakentaminen tänä päivänä täyttää aika hyvin nämä vaatimukset

sen sijaan asuntorakentamisen puolella on vielä aika lailla toivomisen varaa

on aika usein sanottu että maatalouden ympäristöohjelma on epäonnistunut kun vesistöjen tila ei ole lähtenyt riittävän nopeasti paranemaan

tämä tietysti on totta mutta on pidettävä mielessä se lähtökohta mikä asetettiin tavoitteeksi silloin kun ensimmäinen ympäristöohjelma tehtiin

lähdettiin liikkeelle siitä että mahdollisimman moni tila olisi mukana mahdollisimman moni tila ottaisi käyttöön nimenomaan ravinteiden käytön perussyy on selvää että soita joissa joissa tuota perustasot joilla turvattaisiin pitkällä tähtäyksellä että erityisesti fosforin liikakäyttö loppuisi

tähän on oikeastaan päästy

mutta samallahan tässä oli tavoitteena se ei voi saada jo koe tukien järjestelmän kokonaisuutta että osana tukijärjestelmän kokonaisuutta myöskin ympäristötuella turvataan se että maataloudella ylipäätään on toimintaedellytykset suomessa

siinä mielessä kun maataloustuotanto on kaikista ongelmista huolimatta jatkunut ja jatkuu edelleen suomessa niin tämä tavoite joka oli osittain myöskin ympäristötuen tavoitteena on saavutettu

tosiasia tietysti on että tämä tavoite olisi paremmin hoidettavissa eun luonnonhaittakorvausjärjestelmän kautta tai yhteisen maatalouspolitiikan yleisten säädösten kautta mutta kun niissä ei ole tähän asti ollut riittäviä työkaluja suomen pohjoisen aseman eikä korkeimpien tuotantokustannusten huomioon ottamiseksi niin ei niitä ole voitu käyttää vaan on tarvinnut käyttää myös ympäristötukijärjestelmää tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi

mutta nyt on näkyvissä että sekä luonnonhaittakorvausjärjestelmä että yhteisen maatalouspolitiikan yleiset säädökset kehittyvät ainakin vähitellen siihen suuntaan että sieltä ehkä saadaan välineitä tämän yleisen kilpailukyvyn säilyttämiseen

näin tulee tilaa ympäristöohjelmalle keskittyä vain ja ainoastaan pahimpien ympäristökysymysten hoitamiseen

haluaisin sitten tulla toiseen aiheeseen joka liittyy ilmasto ja energiapolitiikkaamme

turpeen käyttö polttoaineena näyttää herättävän hyvin ristiriitaisia kannanottoja myös tässä salissa

itse näkisin tärkeänä asiana että turpeen käyttö erilaisin toimin turvattaisiin

meillä on turveteollisuus pystynyt parantamaan ympäristökuvaansa ympäristövaikutuksiaan hyvin huomattavalla tavalla

se tarkoittaa siis sitä että enää riitä enää työ että sillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä

sen sijaan puupolttoaineen ja muiden ympäristöystävällisten polttoaineiden käytön turvaamisessa turpeella on keskeinen osa

turvetta tarvitaan tasapainottamaan kiinteiden polttoaineiden varastoja ja kiinteiden polttoaineiden käyttöä

vielä lopuksi sanoisin yhtyen arvioon siitä mitä täällä on jo aikaisemmin todettu että ehkä nyt pitäisi miettiä lämmitysöljyn veron korotusta ja samalla käyttää toimenpiteitä muun muassa pelletin käytön lisäämiseen

on vähän kummallista että suurin osa suomalaisesta pelletistä myydään ruotsiin ja muualle emmekä käytä tätä kotimaista ympäristöystävällistä polttoainetta riittävässä määrin täällä kotona suomessa

tiusaselle

turvetta tarvitaan kuitenkin aivan välttämättä jos haluamme ylläpitää muun muassa puun polttoa siinä laajuudessa tai päästä puun poltossa siihen laajuuteen kuin on ohjelmiin otettu koska niin kuin tiedetään seospolttoaineena ja varapolttoaineena turve on aivan välttämätön

nyt on kuitenkin kysymys kotimaisesta polttoaineesta ja niin kuin totesitte niin meillähän turve otetaan soista jotka on ojitettu ja joissa mätänemisprosessi koko ajan tuottaa hiilidioksidipäästöjä jo sinänsä

tämä tulevan selontekoprosessin suunnittelu on tärkeä asia

aivan keskeistä on siinä se että jo tulevan talven aikana tehdään vaihtoehtoisia laskelmia niin että kun prosessi alkaa on käytettävissä riittävä määrä faktatietoa niin että poliittisella päätöksentekotasolla voidaan sitten eri vaihtoehdoista valita

ja sen pitää olla sen kokoinen siis suhteellisen pieni porukka että se voi käydä syvällistä keskustelua ja saada myöskin luottamuksella sellaista informaatiota valmistelun pohjaksi jota ei voida kovin laajalle porukalle valmisteluvaiheessa jakaa

tästä vuokrausvaihtoehdon mukanaolosta luopumistukijärjestelmässä on keskusteltu hyvin pitkän aikaa vuosikymmen tai vähän enemmänkin

minusta tuntuu siltä että tämä malli jonka valiokunta on nyt tähän luonut on aika onnistunut

kyllä lähtökohta tietysti on ollut se että pitää pyrkiä siihen että tilat kasvavat omistamisratkaisujen kautta eikä saa käydä niin että vuokrausvaihtoehto ikään kuin estää tämän ensisijaisen laajenemisvaihtoehdon

mutta kun tiedämme minkälaisia tilanteita käytännössä on syntynyt niin tämänkin vaihtoehdon mukanaolo rajoitetuilla säädöksillä varmasti parantaa tämän toimivuutta

arvoisa puhemies

täällä keskustelun aikana on aika paljon arvioitu seurantaryhmän työtä ja sen roolia käsiteltävänä olevaan selontekoon ja siitä annettuun mietintöön

itselläni on ollut mahdollisuus osallistua kaikkien eduskunnan käsittelemien selontekojen käsittelyyn valiokunnassa ulkoasiainvaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa

minulla oli tilaisuus myöskin hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsenenä katsella prosessia ja osallistua prosessiin valtioneuvoston puolella ja johtaa tämän viimeisen osion seurantaryhmää

jos arvioin sitä mikä mahdollisuus on syventyä ja perehtyä asiaan näissä eri tuota ne

valmistelu on

ja niin valmisteluelimissä oma kokemukseni on se että seurantaryhmällä on kaikkein parhaat mahdollisuudet käydä avointa keskustelua asiantuntijoiden kanssa kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja sitä kautta parhaat mahdollisuudet hyvin syvällisesti perehtyä asiaan

myöskin eduskunnan valiokunnilla tietysti tämä mahdollisuus on mutta esimerkiksi enää ole

entä kansainvälisiin nehän mahdollisuutta käydä kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa perehtymässä asiaan ei tietenkään valiokunnilla samassa määrin ole kuin seurantaryhmällä oli

näin ollen se työ mikä seurantaryhmässä on tehty nyt ja edellisellä kierroksella on antanut ja antaa hyvän ja syvällisen pohjan arvioida tähän kokonaisuuteen liittyviä asioita

mitä ongelmia tässä prosessissa tuli esille teknisesti ja minkälaisia korjaustarpeita tässä prosessin järjestämisessä on

minusta on hyvä huomata että lähtökohta on ja sen tulee olla se että eduskunta käsittelee hallituksen antamaa selontekoa

mutta yhtä selkeä lähtökohta on se että hallituksen kun se valmistelee selontekoa eduskunnalle linkin seurantatyöryhmän työhön pitäisi olla mahdollisimman tiivis

meillä oli kaksi yhteistä virkamiesasiantuntijaa seurantaryhmässä jotka samalla olivat selontekoa valmistelevan virkamiestyöryhmän jäseniä

tämän piti varmistaa se että seurantaryhmässä käyty keskustelu ja seurantaryhmän linjaukset välittyvät tähän hallituksen valmistelutyöhön

myöskin me pidimme muutaman yhteisen kokouksen ja tällä tavalla pyrimme siihen että nämä isot linjaukset välittyisivät tähän hallituksen työhön

jos katsomme nyt lopputulosta niin pääosin näin tapahtuikin

isoissa kysymyksissä hallituksen selontekoa ja seurantaryhmän raporttia voidaan pitää hyvin saman suuntaisina hyvin pitkälle yhdenmukaisina

en mahdollisuudet eivät ryhtyneet yhteistä kantaa ei voitu löytää mahdollisuuksien puolelta tältä tasolta vaan päädyttiin tähän reaalitason säilyttämiseen yhteisenä kantana

mutta kun sitten eduskunnassa mietintöön liittyen todettiin että puolustusvoimien pitää varautua siihenkin mahdollisuuteen että tätä tasoa ei saavuteta ja puolustusvoimien pitää ottaa suunnittelussaan huomioon se että jos tällaista tasoa ei saavuteta silloin on tarkasteltava kokonaisuutta uudelta pohjalta ja sekä puolustusvaliokunta että ulkoasiainvaliokunta selkeästi linjasivat että jos tätä korotettua tasoa ei saavuteta joudutaan vaikkapa tästä kansainvälisestä talouskriisistä johtuen tulemaan alemmalle tasolle silloin hallituksen pitää ehkä selonteon muodossa tuoda tämä rakenteen muutosesitys ja eri vaihtoehdot tässä suhteessa eduskunnan käsiteltäväksi

se siis käytännössä tarkoittaa sitä että kun käsittelyn yhteydessä maalailtiin niitä asioita mitä mahdollisesti pitää tehdä jos tätä tasoa ei saavuteta viini ja maa ja

ei ota niin eduskunta jos se yhtyy selontekoihin ei ota kantaa siihen että nämä olisivat ainoat säästömahdollisuudet vaan edellyttää sitä että tällaisessa tapauksessa tuodaan eduskuntaan tämä asia kokonaisuudessaan

se tarkoittaa siis sitä että silloin arvioidaan sekä materiaalihankinnat että muut puolustusvoimien menot ja pyritään hakemaan tasapainoinen ratkaisu niin että myöskin alemmalla rahoitustasolla tällainen mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus voidaan turvata

niin kuin tuossa puheenvuorossanikin totesin kyllä tämä virkamiesryhmä joka valmisteli hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittiselle valiokunnalle tätä työtä hyvin pitkälle seurasi seurantatyöryhmän linjauksia

minusta jos esimerkiksi arvioidaan tätä nato kysymystä tässä suhteessa vaikka siellä nyt kirjauksissa on vähän erilaista lähestymiskulmaa niin mitä tulee johtopäätösosioon niin sehän on täysin samanlainen eli nykylinja ei muutu

seurantaryhmäkin todella totesi että nykytason suoritustason säilyttäminen edellyttää tätä nostamista mutta jatkoi sitten niin kuin totesin että kun tavoitteena oli hakea yhteinen kanta se oli pääasiallinen tavoite niin sitten jatkettiin eteenpäin

yhteisymmärrys voitiin löytää vain siitä tasosta että tämä reaalirahoitustaso säilytetään mikä tietenkin pitää sisällään sen tosiasian että silloin suorituskykyä jonkun verran jouduttaisiin laskemaan

kyllä

arvoisa puhemies

mutta sitten on tullut mieleen että tämähän taitaa olla suomalainen laulu eikä kreikkalainen ja sen takia tässä on oltu vähän murhemielellä siitä syystä että kaikki me tässä arvioimme maksetaanko laina takaisin

niin kuin ed

kuitenkin epäilemättä paljon paremmin asiaan perehtyneet ihmiset ja asiantuntijatahot kuin minä olen ja mitä olen voinut henkilökohtaisesti kuulla ja lukea ovat komissiossa ja unionin tasolla päätyneet siihen että nyt esiteltävä kreikan talouden vakautus ja lainapaketti on paras niistä vaihtoehdoista mitkä tällä hetkellä ovat käytettävissä vielä suurempien ongelmien välttämiseksi

näin todennäköisesti on mutta jotta voisimme vakuuttaa suomen kansan siitä että kaikki vaihtoehdot on tutkittu niin muitakin vaihtoehtoja pitäisi vähän tarkemmin analysoida ja toivottavasti näin tapahtuu asian valiokuntakäsittelyn yhteydessä

on nostettu esiin kysymys pankkien roolista

pankit ovat saaneet korkeata korkoa kreikalle myönnetyistä lainoista ja sitä on perusteltu sillä että kreikan lainoissa on korkea riski

nyt sitten kun tämä riski realisoituu niin eipä käykään niin että se jäisi pankkien kannettavaksi vaan ainakin osittain valtiot kantavat tämän riskin

eli jälkikäteen tulee kuvaan takaaja joka ottaa vastatakseen

varmaan on niin että jos tällainen takaaja olisi ollut etukäteen tiedossa niin kaiken järjen mukaan kreikan valtion olisi pitänyt saada paljon halvemmalla luottoa ja tällä tavalla ehkä niitä vaikeuksia mitä kreikalla nyt on ei olisi ainakaan tässä mitassa tullut ollenkaan

näin vääjäämättä nousee oikeutettu kysymys mikä on pankkien rooli ja olisiko ollut joku vaihtoehto jossa tämä riski jonka pankit ovat ottaneet ja josta ne ovat hyötyä saaneet olisi jollain tavalla voitu realisoida myöskin pankeille

toinen kysymys on se mitä tapahtuisi jos kreikan valtio päästettäisiin selvitystilaan

aivan ilmeistä on sen voi maallikkokin päätellä että jos parin viikon päästä tai koska nämä ensimmäiset työ on kerättävä vaje ja lainat erääntyvät kreikka ei pystyisi näitä lainoja hoitamaan rahoittajat ryhtyisivät miettimään kaikkien kreikan lainojen osalta mutta todennäköisesti myös portugalin lainojen espanjan lainojen ehkä italian lainojen osalta onkohan niissäkin tällaista riskiä

tällainen lainojen pako olisi todennäköistä ja johtaisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä nopeasti pahenevaan kierteeseen joka veisi mukanaan myöskin näitä rahoittajapankkeja

ja epäilemättä näin voi maallikkokin kuvitella syntyisi todellinen kaaos eurooppalaisille markkinoille

eli johtopäätös nopeasti on se että ei taida olla paljon vaihtoehtoja ja tämänkään vaihtoehdon tämän lääkkeen toimimisesta ei varmoja voida olla mutta parempaakaan ilmeisesti ei ole voitu löytää

vielä jää kuitenkin askarruttamaan se kuinka pitkälle tässä nyt pelastetaan pankkeja jotka ovat jo hyötyneet näistä korkeista koroista ja olisiko joku keino jolla myöskin pankkien tätä korkeaa korkoa vastaava riski jollain tavalla tässä käytännössä konkurssitilanteessa olisi käännettävissä näiden pankkien vastuiksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yrttiaho lainasi suurlähettiläs talvitietä ja minä pitkälti yhdyn näihin talvitien näkemyksiin mutta kiistän sen että tämä hallituksen politiikka tällä hetkellä olisi jotain tällaista liukumista kohti nato jäsenyyttä

tosiasia on kuitenkin se että me olemme olleet hyvin laajasti laajan hyväksynnän pohjalta monipuolisessa yhteistyössä naton kanssa kriisinhallintatoimissa ja hyvin tunnettua on että muun muassa nato ja yk ovat tehneet kriisinhallintaa koskien jopa yhteistyöasiakirjan

eta sopimuksen tai yhteistyö asiakirjan eli natolla on kriisinhallinnassa kiistatta tämmöinen kansainvälinen rooli jossa me olemme olleet mukana

se ei ole ideo loginen asia mutta meillä ei ole suunnitelmaa aikataulua eikä minkäänlaisia valmisteluja nato jäsenyyden osalta eli ei tässä suhteessa mitään muutosta ole tapahtunut

elsi katainen kiinnitti huomiota erittäin tärkeään asiaan joka liittyi hallitusohjelmaan nimittäin työhyvinvoinnin parantamiseen

viime viikon lehdissä ja monissa kunnissa kun on käsitelty henkilöstökertomusta edelliseltä vuodelta on tullut esille se tosiasia että kuntasektorilla ja julkisella sektorilla laajemminkin sairauspoissaolojen määrä on kasvanut ja on erittäin korkea

eli tämä on todella suuri ongelma ja jos haetaan tuottavuuden kasvua niin kiinnittämällä huomiota näihin kysymyksiin voidaan todella saada huomattavia tuottavuuden parannuksia aikaan

voin vain yhtyä aikaisemmin täällä todettuihin näkemyksiin siitä että afganistanissa ollaan erittäin suurten ongelmien edessä ja tarvitaan uudenlaista toimintatapaa tarvitaan poliittista dialogia kaikkien osapuolten kesken ja tarvitaan yhteistyötä afganistanin naapurien kanssa pakistanin ja intian

oikeastaan tämä ongelmavyöhyke alkaa lähi idästä palestiina sitten irak iran afganistan muodostavat kokonaisuuden joka pitää ratkaisussa ottaa huomioon

vaalien järjestäminen on kuitenkin tärkeä osa tätä kokonaisuutta pieniä askeleita toivottavasti myönteiseen suuntaan

kannatan ja tuen sitä että tämä lisäjoukko lähetetään

se pitää tarkasti arvioida vielä valiokunnissa ja näin tullaan tekemään mutta näyttäisi siltä että se on hyvin perusteltua

sen sijaan sitten on kokonaan toinen asia mikä on isafin jatko millä tavalla suomi kontribuoi jatkossa erilaisiin operaatioihin nyt kun toivottavasti kosovosta voimavaroja voidaan irrottaa

puhemies

lauslahti viittasi puheensa alussa niihin koviin päätöksiin joita muun muassa englannissa on tehty en tämän hallitusohjelman kovaa päätöksiä työ ette

tähän hallitusohjelmaan sisältyy myöskin kovia päätöksiä ja konkreettisia päätöksiä joista ehkä tärkeimmäksi tulee muodostumaan lause jossa todetaan

veikkaan että nämä konkreettiset kohdat tulevat muodostumaan tämän hallitusohjelman kaikkein tärkeimmiksi lauseiksi ja ne ovat kovia toimia

arvoisa puhemies

hemmilä kaipasi maataloutta koskevia kirjauksia tähän kiviniemen hallitusohjelmaan

kuten hyvin tiedämme tältä osin vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelma koskien maataloutta on hyvin kunnianhimoinen ja maatalouden kannalta hyvin edullinen sanoisin että paras hallitusohjelma vuosiin tai monien hallitusten osalta

tämän päivän keskusteluissa on keskitytty yritysten tasolla tapahtuvan harmaan talouden torjuntaan ja se on tietysti tässä kokonaisuudessa se iso osa

herra puhemies

kun tätä parlamenttiuraa on takana jo kohtuullisen paljon niin muistan nämä edellisen laman ilmapiiriin liittyvät asiat

mutta haluaisin kiinnittää huomiota myös tähän sanoisinko meidän jokaisen tavallisen kansalaisen tasolla tapahtuvaan työllistämiseen jossa törmäämme jatkuvasti tilanteisiin joissa pienen remontin tekijä ilmoittaa että no minä olen kyllä valmis tekemään tämän homman mutta jos sitten ilman kuittia tämä homma hoidettaisiin tai sanoo että no jos raha tulee himmeenä niin sitten tämä homma onnistuu mutta muussa tapauksessa hän ei ole valmis työtä tekemään

keskeinen käsitehän silloin oli kriisitietoisuuden nostaminen

ja ehkä tämä kriisitietoisuuden lisääminen jota silloin julkinen valta harjoitti kansalaisiin nähden johti siihen että sillä tavalla tavallaan lamaa syvennettiin

puhumme elvytyksestä ja julkisen vallan toimin pyritään kaikin tavoin vaikuttamaan siihen että tällaista lamatunnelmaa ei syntyisi ja ainakin kotimainen kulutus pysyisi mahdollisimman korkealla

tämä osa harmaata taloutta ei ole varmaankaan kovin suuri mutta sillä on merkitystä tähän yleiseen suhtautumiseen siihen miten on oikein yhteiskunnassa toimia

tässä suhteessa peräänkuuluttaisin sitä kansalaisten tasolla olevaa suhtautumista että jos tällaisesta kieltäydytään systemaattisesti se myös parantaa edellytyksiä taistella harmaata taloutta vastaan isommissa puitteissa

tämä peittää myös helposti alleen sen että valtion budjetti tulee olemaan erittäin runsaasti alijäämäinen ensi vuonna ja se on sitä jo tänä vuonna

kannustaisin siihen että jokaisen henkilön jolle ehdotetaan että tehdään tämä homma pimeästi pitää ilmoittaa että ei käy tämän yhteiskunnan pelisääntöihin kuuluu se että ei tällaisia tää on ollut työstettyä työhön liittyvät velvoitteet hoidetaan

laskin että jos ensi vuoden budjetin osalta laskemme yhteen puolustusministeriön pääluokan maa ja metsätalousministeriön pääluokan liikenneministeriön pääluokan työ ja elinkeinoministeriön pääluokan ja sisäasiainministeriön pääluokan niin näiden pääluokkien yhteinen loppusumma on suurin piirtein sen suuruinen kuin meillä on tämä ensi vuoden velanotto

onneksi nyt tänä päivänä on olemassa aika tavalla yksinkertainen ehkä vieläkin yksinkertaisempaa voisi olla sivukulujen maksaminen ja tietenkin kotitalousvähennys on ollut omiaan lisäämään ja parantamaan sitä että tämmöinen pienen tason harmaa talous on vähentynyt

mutta edelleenkin peräänkuuluttaisin sitä kansalaisten tason moraalia torjua tällaiset ehdotukset systemaattisesti

on päivänselvää että tällainen velanotto ei voi jatkua kuin lyhyen siirtymäkauden ajan niin kuin se on sellaiseksi ajateltukin mutta pelkään että emme ole riittävästi valmistautuneet siihen miten tätä velanottoa päästään nopeasti kuromaan umpeen ja tavoittelemaan sitä että valtiontaloudessa menot ja tulot olisivat tasapainossa

toinen asia joka liittyy lamasta selviämiseen on se että me joudumme miettimään verotuksen rakennetta uudelleen ja tässä suhteessa haluaisin ottaa vain yhden asian esille

täällä on tässäkin keskustelussa usein jo tullut esille ja aivan ilmeistä on että kulutusveroja tulee nostaa valtion tulojen hankkimiseksi

ainoaksi menettelyksi jää kulutuksen verotuksen eli arvonlisäverotuksen kasvattaminen ja tässä suhteessa mielestäni kyllä on vähän outoa se että euroopan unioni sallii vain kolme arvonlisäverokantaa

minusta suomen tulisi nostaa esille se että arvonlisäverokantoja tarvittaisiin enemmän

pitäisi voida eriyttää muun muassa sitä pienten palveluyritysten arvonlisäverotusta jota nyt parturiliikkeitten osalta jo poikkeustoimin sovelletaan eli pitäisi voida eriyttää arvonlisäverokantoja niin että suosittaisiin palveluyrittämistä toisin kuin nyt voi sanoa että krääsämateriaalin kuluttamisen arvonlisävero on ihan sama kuin palvelujen arvonlisävero

toivoisinkin että suomen hallitus unionitasolla nostaisi esille sen että arvonlisäverokantoihin pitäisi saada enemmän joustavuutta niin että voitaisiin eurooppalaista työtä suomalaista työtä pientä palveluyrittämistä suosia alemmalla arvonlisäverokannalla kuin maailmalta muun muassa kiinasta intiasta halpatuotantomaista tuotavien tuotteiden muun muassa kuvattavien rehetuotteiden viejÃ€Ã€ ja materiaalin kuluttamista verotetaan